jotka kuluttavat eniten teini

kritiikin kohteena on myös suomen nopeasti jos

vilkka ei ole otettu huvikseen tai vastuuttomastia

maailmantalouden ajautuminen kriisiin on näkynyt kaikkien maiden

jotta yritykset ja kansalaiset eivät romahda

elvytystoimilla vältettiin talouden totaalinen romahtaminen suomessa s

samalla on huolehdittava ettei verotuksella tukahduteta yrittämisen ja työllistämisen mahdollisuuksia

vaan pikemminkin

mitä suuremmalle joukolle töitä mitä pidempään heidät pystytään pitämään tyytyväisinä työelämässä sitä paremmin meillä

ruis

tällä on tuottaa hyvin monissa hallitus ja hallitusedustoja puheenvuorossa perätty äskettäin veropoliittisia linjauksia ja olen vähemmän

pylväillä tullut esille ja tietoutta perimälähiaikoina tullaan koko menee vero voitti neljä linja julkaisema mu tuota arvostelua ja aidatulta samaa mieltä

ilmeettömiä veropolizelin ja samin kennelistä positiivisuutta ja nimenomaan siinä olisi olemassa mutta koti että tiiä vielä kokonaisuutta niistä on jutun arvioi

työntekijät tilanteen työllisti

ja tämmösiä eriarvoisuutta ei siis erilainen kultaa ja henkilökemia täytyy ottaa huomioon ja sitä myötä lähtee tätä

ja minun mielestä peläten kehittämä oikeidenmukaisen rannikon sosialidemokratia

oikeudenmukaisuuteen ja kohtuuteen menestykseen rakentelumenestyksensä rakentanut suomi osaa asettua heikomman se voi

nämä eivät ole hyvinvointivaltion

nyt on aika kääntää kehityksen kehitys on päinvastaisiksi ja vahvistaa hyvinvointivaltion perustaa tuloerojen kasvu on pysäytettävä tämä tarkoittaa sitä että perusturvaa on korotettava

tasaverotus suosii hyvätuloisia ja tuo yhteiskuntaluokattar takaisi arkielämä ne

eija autettava heitä jotka eniten

arvoisa rouva

tämä näkyy erityisesti toimeentulotuen kasvavana

sosialidemokraatti ajama linja on näiden kahden raiteen vahvistaminen samanaikaisesti sekä suomalaisten että kansantalouden etu että mahdollisimman moni on työmarkkinoilla ja tulee nimenomaan sille

on sekä suomalaisten le ma on työ on

työ tuo varman toimeentulon ja työtä vailla oleva on autettava

ja ne laskea mainitsemieni mainiosti niin hyvin moni nuori on

ee sadan euron korotus vahvistaisi merkittävästi pienituloisimpien taloudellista asemaa ja ehkäisisi tehokkaasti toimeentulotuen varaan joutumista

korotus koskisi työttömyys sairauspäivä ja päivärahoja sekä äitiys isyys

toimivaa perusturva auttaa työttömäksi jääneen takaisin työelämään

suomessa ei ole varaa jättää kansalaisia oman

ja tässä yhteydessä varma eivät ole tämän mies että eläkkeensaajien osalta niin presidentteinä tulevassa verolinjauksessa on perusvähennys kolmetuhatta euroa eläkkeensaajia

arvoisa rouva puhemies ja lopuksi suomalainen hyvinvointi on rakennettu oikeuden ja kohtuuden periaatteilla ne ovat edelleen käypäiset arvot oikeudenmukaisempaan tuva

arvoisa puhemies

taloustaantumankin jälkeen suomi on yksi maailman vauraimmista maista ja tämän päivän keskustelussa on kyse siitä että miten tätä vaurautta paitsi ylläpidetään ja kasvatetaan mutta ennen kaikkea siitä miten sitä

in että kaikki voisivat kohtuullisesti tulla siitä osa oli

taustaksi on myös hyvä tarkastella minkälaisen perinnön nykyinen hallitus jättää seuraavalle eduskunnalle ja hallituksen

joka liittyy tuoneet tuloerojen

näkymät tältä osin eivät ole

yleistä ajattele mitään järkevää toimia hyvinä aikoina niin että varaudutaan vaikeampiin aikoihin ja pannaan kuntoon niitä asioita jotka on vaikeimpina aikoina jäänyt

mutta kun katsoo miltä tilanne näyttää nyt niin velan arvioidaan kasvavan kahdeksankymmenenneljän miljardiin euroon ja alijäämä on kertynyt yhdeksän miljardia

totta kai kansainvälisellä taloustaantumalla on ollut vaikutuksensa mutta tosiasia on myös se että tällä vaalikaudella on rapautettu veropohjaa keskeisten verojen osalta kumulatiivisesti laskettuna yhteensä lähes yhdeksän miljardia

juuri tehdyt veroratkaisut ovat merkittävällä tavalla paitsi rapauttaneet hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita myös siirtäneet verotuksen painopistettä entisestään tuloerojen kasvua

ensimmäinen tärkeä johtopäätös kun etsimme keinoja tuloerojen kaventamiseen on siis että tuloerojen kasvu jatkuu ellei verotuksen suunta

nyt pitäisi tehdä päätös pääomaverotuksen nostosta ja sen tuottamalla rahoituksella voitaisiin tehdä perusturvan paljon kaivattu parannus s

pojat ja urpilainen sanoi täällä tänään että osa meistä suomalaisista on tippumassa yhteisen veneen kyydistä

hän oli

edustaja piirainen viittasi täällä terveyden hyvinvoinnin laitoksen suomalainen hyvinvointi kaksituhattakymmenen tutkimuksen kirja joka kertoo kyllä korutonta kieltä että suomalaisten köyhyys on kasvussa ja eriarvoisuus lisääntymässä ja että suomalaisten jakautuminen kahteen kastiin on

verotuksen ohella toinen tärkeä johtopäätös onkin että perustoimeentulotuki perustoimeentuloa on korotettava jotta toimeentulotuki tuloriippuvuus voidaan katkaista ja näitä tässäkin tutkimuksessa esille nostettuja pitää ryhmiä lapsi köyhiä lapsiperheitä yksin asuvia yli kuuskytviis voiteta

ja voida

kolmas tärkeä keino auttaa vaikeista tilanteista olevan sukua olevia suomalaisia on puuttua terveyserojen kasvamiseen ylpeilemme usein maksuttomalla terveydenhoidolla joka tosiasiassa on vain illuusio

maksuttoman terveydenhoidon piirissä ovat vain terveimmät ja taloudellisesti turvallisinta elämää elävät suomalaiset eli työssä ja työ työterveyshuollon piirissä

monesti paljon sairastavat eläkeläiset ja lapsiperheet ovat maksullisen julkisen terveydenhuollon varassa jossa maksut voivat muodostua valtaviksi suhteessa ihmisten tulotasoon

suomen asiakasmaksujärjestelmä on kansainvälisesti tarkasteltuna epäoikeudenmukainen ja on omiaan lisäämään ihmisten välisiä terveyseroja

maksujärjestelmän täydellinen uudistaminen on tärkeä ja haluttaessa nopeasti vaikuttava ja myös tuloeroja

arvoisa puhemies tarvitsemme siis oikeudenmukaisempaa verotusta perustoimeentulon korotusta noin sadalla eurolla sekä sosiaali ja terveydenhuollon maksujärjestelmän uudistuksen

nämä ehdotukset ovat toteutettavissa myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sillä perustoimeentulon korotus ja maksujärjestelmäuudistus ovat rahoitettavissa verotuloilla jos pääomaverotukseen tehdään kohtuullinen ja oikeudenmukainen että

ja sosialidemokraatit olemme esittäneet vuoden kaksituhattayksitoista vaihtoehtobudjetissamme kahdeksansataa miljoonan euron lisä lisäystä jotta voisimme ehkäistä sosiaalista eriarvoisuutta ja tukea kasvua ja

ellei me olisimme myös kasvattaneet verotuloja yli yhdellä pilkku kolmella miljardilla eurolla vahvistamalla veropohjaa ja lisäämällä verotuksen

vaihtoehtobudjettimme oli selvästi ylijäämäinen näin ollen hallituksen budjettiin verrattuna tiedon vaihtoehtobudjetissamme esitettiin valtion velka

vajaat viisisataa miljoonaa euroa vähemmän kuin hallituksen

rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet

niillä joilla on vakituinen työ tulot ovat kasvaneet ja vauraimmat ovat hyödyntäneet myös mahdollisuutta muuttaa osan työtuloistaan kevyemmin verotetuiksi

viime vuosien kehityksen häviäjiä ovat olleet pätkätyöläiset työttömät työkyvyttömät ja eläkeläiset erilaisten etuuksien taso on jäänyt jälkeen niin palkoista kuin

toimeentulotuella ei nykyisin tule toimeen

monet lapsiperheet yksinhuoltajat sairaat työttömät ja eläkeläiset elävät virallisen köyhyysrajan

esimerkiksi yhden vanhemman perhe yhden vanhemman perheitä on noin kaksikymmentä prosenttia kaikista

suuri syy yksinhuoltajaperheiden pienituloisuuteen on työttömyys

monet yksinhuoltajat työskentelevät palvelu ja hoitoalalla joissa tehdään töitä myös illalla yöllä ja

yksinhuoltajille työn vastaanottaminen tai opiskelu on mahdotonta jollei lastenhoitoa saa

eu kriteerien mukaan asemien yhdeksänsataatuhatta köyhää tai syrjäytymisvaarassa olevaa ihmistä huolestutti huolestuttavinta on että köyhyydestä uhkaa tulla pysyvää

siksi sen syihin ja torjuntaan on puututtava

valitettavasti samaan aikaan tuloerojen kanssa myös väestön terveysolot ovat kasvaneet pienituloisille julkisen terveydenhoidon maksut alkavat olla hoidon

terveyserojen kasvu kertoo myös siitä että rahalla saa parempia ja enemmän

tasa arvoisiin terveyspalveluihin pyrkivä julkinen perusterveydenhuolto ei täällä hetken

toimimaan niin hyvin kuin se

julkisen perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen rahoituksen turvaaminen ei todellakaan ole ollut tämän hallituksen asialistalla kovin korkealla ja se näkyy

jos taloudellisen yhteistyön järjestö ohjasi idea on varoittanut suomea eriarvoisuudenkas

meidän alkaa olla aika vaikea puhua hyvinvointiyhteiskunnasta jos suunnilleen kuudennes sen asukkaista elää hyvin niukasti eikä pysty esimerkiksi hoitamaan terveyttään

jos ehdotusta ei korjata oikeudenmukaiseksi tuloerojen kasvu jatkuu oloksen progressiivinen verotus ja esimerkiksi pääomatulojen verotuksen kiristäminen ovat perusteltuja koska niiden avulla tasataan

verotuksen avulla rahoitetaan julkisia palveluita laadukkaat julkiset palvelut ovat keskeinen osa pohjoismaista hyvinvointimallia ja ne lisäävät ihmisten välistä

kun hänet kokevat verotuksen

oikeudenmukaisuutta on useimmista ihmistä siten että veroja maksetaan veronmaksukyky

oikeudenmukaisuuden tunne

jos järjestelmässä on liikaa vapaamatkustajia esimerkiksi harmaan talouden muodossa

yleistä oikeustajua vastaan sotii myös se että paikkakunnan varakkaimmat eivät edes maksa kunnallisveroa kun saavat tulonsa

tällä hetkellä esimerkiksi peruspäivärahalla oleva työ ja työn henkilö saa korvausta kakskytviis euroa seitkytneljä

vastaavan suuruisen palkkatulon veroaste olisi seitsemän ja puoli prosenttia ja sairaus ja vanhempainpäivä rajaverotetaan samalla tavalla kuin

palkkatuloa verotetaan päivärahatuloa kevyemmin nimenomaan matalimmilla tulotasoilla

arvoisa puhemies

tärkeää huolehtia julkisten palveluiden kehittämisestä ja saatavuudesta niin että tulotasosta riippumatta jokainen meistä saa elämänsä eri vaiheissa hyviä ja laadukkaita palveluita muun muassa varhaiskasvatusta koulutusta terveydenhoitoa sekä hoivaa ja turvaavan

äidinkieli

rakastua nyt opposition tekstin osalta

ikäväksi

hallituksen talousarvio on hulvaton

ensi vuoden talousarvio ei ole millään mittarilla terveen talouden mukainen

hallitus on lisäksi heikentänyt valtion tuloja kevytmielisesti muun muassa työnantajien kelamaksun poistolla ja erilaisilla arvonlisäverokikkailuilla joissa ei ole mitään järkeä eikä logiikkaa

myöskään massiiviset yritystuet eivät kuulu terveeseen talouteen